teemme edelleen säästöjä puolustusministeriöön sisäministeriöön liikenneministeriöön ja monen muun ministeriön hallinnonalalle mutta valitettavasti joudumme tekemään säästöjä myöskin tulonsiirroista

voisitteko te nyt luvata ministeri katainen että jatkossa te ette tuo tänne sellaista tukipakettiesitystä jossa ei ole mukana vakuuksia eikä ole mukana pankkien ja rahoituslaitosten osuutta

arvoisa puhemies

haluan myös kiinnittää huomiota siihen että tässä varsin haastavassa taloustilanteessa esitämme ensi vuodelle budjettia joka on kokonaisuutena lievästi tuloeroja tasaava

seinäjokioulu ratahanke on sekä aluepoliittisesti että myöskin elinkeinopoliittisesti todella merkittävä hanke

suomelle erityisen tärkeää lainapäätöksessä on että ensisijainen vastuu pankkien pääomittamisesta jää edelleen pankkien omistajille ja velkojille

ne mistä on päätetty täytyy myöskin toimeenpanna ja toteuttaa mutta sen ohella on tietenkin tärkeää lukea myöskin maailman menoa ja merkkejä tehdä politiikkaa ajassa ja katsoa missä maailma menee

julkisen talouden kestävyyttä parannetaan läpi vaalikauden

mutta ajattelimme että tässä muuttuneessa tilanteessa eritoten kun vaalit ovat tulossa vuoden päästä ja kehyskausi koskee hyvin pitkälle myöskin seuraavaa vaalikautta niin tällaiselle vuoropuhelulle olisi perusteita

se koskettaa voi sanoa puolta suomea

tätä kuvaa hyvin vaalikauden kehyksen maltillinen kehitys

arvoisa puhemies

suomen alhainen velan taso kolmen pilarin suomen malli sekä sitoutuminen julkisesta talou desta huolehtimiseen luovat pohjaa tulevaisuuteen

vahvistaakseen luottamusta ja luodakseen vakautta euroalueen valtiot sopivat heinäkuussa pitämässään huippukokouksessa euroopan väliaikaisen vakausmekanismin tehokkuuden parantamisesta

toiseksi on tärkeää huomata että hallitus ei halunnut tehdä leikkauksia sellaisiin tulonsiirtoihin kuten toimeentulotukeen jotka kohdistuvat kaikista heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin

tarkoitus on laittaa tuo konkreettinen esitys kun se on valmis lausuntokierrokselle ja siinä yhteydessä myöskin työmarkkinajärjestöillä on mahdollisuus antaa oma lausuntonsa tähän asiaan

bilderberg kokous on kansainvälinen seminaari johon osallistuu maailmalta eri valtioista muistaakseni nytkin oli useista kymmenistä eri valtioista sekä valtionpäämiehiä että median edustajia että myöskin liike elämän edustajia

poisto oikeuksien kiristäminen tässä taloudellisessa tilanteessa olisi saattanut vaikeuttaa yritysten investointeja siinä määrin että hallitus päätti luopua tästä kiristyksestä

sitten tehtiin viime keväänä toinen lainaohjelma jossa ei siirry suomesta rahaa kreikkaan vaan jossa suomi antaa väliaikaiselle kriisityökalulle takauksia ja tämä kriisityökalu hakee markkinoilta rahaa ja lainaa sen kreikalle

tämän mukaisesti hallituksen tavoitteena on että tukea antavan tahon onkin saatava esimerkiksi pankin osakkeita vastineeksi pääomaan annettavalle lisäykselle

jos katsomme hätäkeskusuudistusta katsomme yliopistouudistusta katsomme aluehallintouudistusta hyvin usein näiden uudistusten lopputuloksena on ollut palveluiden heikentyminen maakunnissa

tarve uusien valtiontakausten antamiseen riippuu siis ervvn varainhankinnan korkotason kehityksestä ja siitä tehdäänkö tulevaisuudessa sen myöntämän rahoitustuen ehtoihin muutoksia

arvoisa puhemies

voi perustellusti myös katsoa että suomen linja veronmaksajiemme vastuiden rajaamisessa eurokriisin hoidossa vahvistaa kuvaamme päättäväisyydestä pitää asiat hallinnassa

kaikki nämä yksityiskohdat joihin edustaja puheenvuorossaan viittaa ovat täysin auki koska tällä hetkellä me emme tiedä mikä tuo tukipaketin suuruus tulee lopulta olemaan tai mikä tuo lainan suuruus tulee olemaan

esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tarkoituksena on ensisijaisesti turvata sosiaali ja terveydenhuollon lähipalvelut ja samalla parantaa tuottavuutta julkisten peruspalvelujen tuotannossa

minä luulen että koskaan ei ole helppo löytää säästöjä ja helppoja säästökohteita ei ole olemassa mutta jotta me voimme taittaa velkaantumisen se edellyttää myöskin säästöjen tekemistä verojen korottamista ja siitä tässäkin on kysymys

arvoisa puhemies

saimme eilen kuulla rauman telakan ikävistä uutisista ja siksi on hyvä kertoa mitä hallitus on tehnyt teollisuuden ja viennin toimintaedellytysten turvaamiseksi

yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kannalta on tärkeää ettei pankkien toimintakyvyn säilyttäminen siirrä yksityisiä vastuita julkisiksi vastuiksi

tämä mahdollisti osaltaan sen että verokohtelun muutos sijoitetun oman vapaan pääoman rahastosta tuottaa jonkin verran lisää verotuloja ja tästä syystä voimme myöskin tällaisen päätöksen tehdä

esityksellä ei ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia eikä sillä ole vaikutuksia valtion talousarvioon

tie joka tähtää kriisimaiden talouksien määrätietoiseen tervehdyttämiseen ja terveiden talouksien suojaamiseen eurooppalaisia palomuureja rakentamalla

arvoisa puhemies

toivon että nyt käytävässä keskustelussa tässä kysymyksessä osattaisiin rehellisesti erottaa tämänhetkiset todelliset vastuut kriisinhoitoon liittyvistä hypoteettisista enimmäissitoumuksista

suomi sai kreikalta vakuudet jotka omalta osaltaan ovat vähentämässä meihin kohdistuvaa riskiä siinä tilanteessa jos kreikka ei pysty lainoja tälle väliaikaiselle kriisityökalulle maksamaan vaan nuo takaukset laukeaisivat

energiaverodirektiivi johon edustaja alatalo mielestäni ihan aiheellisesti tarttui on tällä hetkellä vasta valmistelussa ja totta kai yritämme omalta osaltamme myöskin siihen vielä vaikuttaa

toiminnan tehokkuutta ja monipuolisuutta lisätään sisällyttämällä euroopan rahoitusvakausvälineen puitesopimukseen kolme uutta elementtiä

hallitusohjelman perälaudan määräämän mahdollisen lisäsopeutuksen tarpeen tarkastelu tehdään vuosittain alkaen seuraavasta kehyspäätöksestä ensi talvena

tätä valtiovalta omalta osaltaan on pyrkinyt edistämään olemalla mukana tukemassa raamisopimuksen syntymistä työmarkkinajärjestöjen kanssa

mutta haluan kyllä sanoa myös sen että tämä hallitus riippumatta siitä että me elämme hyvin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa myöskin suomessa on myöskin edistänyt omalla politiikallaan pienituloisten ihmisten aseman parantamista

kohentunut luottamus suomen julkiseen talouteen sekä euroalueen alentunut korkotaso näkyvät lisäbudjetissa alentuvina valtionvelan korkomenoarvioina

me olemme tänään tehneet merkittäviä päätöksiä hallituksessa joilla turvataan hyvinvointivaltion rahoitus

pidän tärkeänä sitä että suomen johtavat poliitikot myöskin pääsevät tapaamaan kollegoita vapaamuotoisissa tilaisuuksissa saamaan sitä kautta uutta informaatiota tutustumaan toisiin ihmisiin ja sitä kautta myöskin muodostamaan entistä parempaa käsitystä moniin ajankohtaisiin asioihin

olemme lisänneet finnveran riskinottokykyä uudistaneet viennin rahoituksen luottomuotoisella rahoitusmallilla ja ottaneet käyttöön tutkimus ja kehitys sekä kasvukannustimet

jos laina myönnetään väliaikaisen kriisinhallintavälineen ervvn kautta niin suomi vaatii osuudelleen vakuudet samalla lailla kuin kreikan toisessa lainaohjelmassa

se on mielestäni yksi sellainen keino jolla me suomalaiset itse voimme vaikuttaa siihen että seuraavat kaksi vuotta suomalaisessa yhteiskunnassa tämä ennustettavuus ja vakaus olisivat nykyistä vahvempia

julkisen talouden kestävyysvaje johtuu siitä että väestön ikääntyminen kasvattaa eläke sekä terveys ja hoivamenoja ja alentaa julkisen sektorin verotuloja

on merkittävää tällaisen eurooppalaisenkin talouskriisin keskellä että hallitus on kyennyt tekemään päätöksiä joilla valtion velkaantuminen tullaan tällä vaalikaudella pysäyttämään ja se on mielestäni tärkeä tulevaisuusteko

mitä tulee sitten ylipäänsä verotuksen kehittämiseen lähtökohtana hallituksella on ollut se että me myöskin seuraamme niitä veromuutoksen vaikutuksia yhteiskuntaan

se on kattava paketti sisältäen hyvin paljon yksityiskohtia

sen takia haluan kysyä teiltä uudestaan tuon peruskysymyksen että jos ajaudutaan b vaihtoehtoon eli kreikka ajautuu maksukyvyttömäksi niin onko hallitus valmis tekemään kaikkensa jotta suomen vakuudet säilyvät myös siinä tilanteessa ja suomi sitten tarvittaessa tulevaisuudessa tulee nuo rahat myöskin itsellensä saamaan jos kreikka ei omia velvoitteitaan maksa

eli tältä osin mielestäni suomalaisten veronmaksajien asema on turvatumpi kuin monen muun euromaan kansakunnan tai veronmaksajien johtuen juuri siitä että me saimme toiseen ohjelmaan liitettyä vakuudet

lapsiperheistä heikoimmassa asemassa ovat yksinhuoltajaperheet joiden köyhyys on yli kolme kertaa yleisempää kuin kahden huoltajan lapsiperheiden

tämä on tietenkin syy siihen miksi suomi muiden euromaiden tavoin on ollut hyvin aktiivinen ponnistelemaan löytääkseen ratkaisuja euroalueen talouskriisiin

toinen on se että euroalueeseen kuuluvalle valtiolle voidaan antaa lainaa sen rahoituslaitosten pääomittamista varten

vaikka aikaa mietinnön antamiseen eduskunnalle ei ole kovin paljon uskon että verojaoston ammattitaidolla varmasti tästäkin urakasta tullaan selviämään

jotta summa saisi jonkinlaiset mittasuhteet niin yksityiset sijoittajat ovat kirjaamassa itselleen tappioita kreikasta kaksi kertaa suuremmalla summalla kuin on suomen valtion talousarvion loppusumma

siihen liittyy omalta osaltaan myöskin pääministerin mainitsema t k verovähennys siihen liittyy energiaveroleikkuri ja myöskin yhteisöveron alentaminen jotka kaikki tukevat myöskin elinkeinoelämää ja uusien työpaikkojen syntymistä suomeen

tämä on tietenkin arvio mutta mielestäni tämä on tärkeä osoitus siitä että hallituksen kehyspäätökset lisäsivät luottamusta suomen talouteen myös kansainvälisesti

edustaja unohtaa nyt sen että hallituksen esitykseen sisältyy myös työtulovähennyksen nosto ja se tarkoittaa nimenomaan verotuksen keventymistä pienillä ansiotuloilla eläville palkansaajille

suomen pankki on eduskunnan valvonnassa oleva pankki ja sen takia mielestäni se keskustelu euroopan keskuspankin roolista ja myöskin sitä kautta suomen pankin roolista on hyvä käydä mutta se keskustelu kuuluu käydä juuri kansanedustajien kesken ja myöskin eduskunnan pankkivaltuuston johdattamana

juuri tästä syystä niin kuin aikaisemmin totesinkin mikäli joudumme tilanteeseen jossa erityisesti joudumme vielä uudestaan dieselveroa korottamaan olisi mielestäni perusteltua myöskin selvittää mahdollisuudet valtiovallan

ehkä tiivistettynä voisin lopuksi todeta että tämä hallituksen esitys on suomen historian suurimpia yritysverouudistuksia

evm on toiminnallisesti tehokkaampi ja siihen sisältyvä ensisijaisen velkojan asema turvaa paremmin lainan takaisinmaksun

me tarvitsemme lisää investointeja

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

totuushan on se että hallitus jo yritti leikata eläkkeitä mutta kansanliike poliittinen oppositio ja ammattiyhdistysliike onnistuivat torjumaan tämän eläkeleikkauksen ja se on erittäin hyvä asia

se luo kasvua työpaikkoja sekä on oikeudenmukainen

samoin olemme nostamassa myöskin kuntaveron perusvähennystä ja myöskin tämä on veronkevennys kaikista pienituloisimmille ihmisille

oli mielenkiintoista kuunnella pääministerin puhetta kun totesitte siinä että oli selvää että reaalitaloutemme ei selviä tästä kriisistä täysin kuivin nahoin ja kuitenkin vuosi sitten hallitus kielsi että tällä finanssikriisillä olisi vaikutusta suomeen ja kuntatalouteen

vientiä tuemme uudistamalla viennin jälleenrahoitusta eli parantamalla viennin julkisen rahoituksen kilpailukykyä verrattuna keskeisiin kilpailijamaihimme

päämiehet sopivat lisäksi väliaikaisen rahoitusvakausvälineen ervvn lainoista perittävän koron alentamisesta vastaamaan euroopan komission niin sanottua maksutaseavussa perimää korkoa kuitenkin siten että korko kattaa aina ervvn varainhankintakulut

riihessä tehtyjen merkittävien kasvupanostusten rahoitus perustuu eräiden kulutusverojen pääomatuloveron ja erityisesti osinkoveron kiristymiseen ja yritysverotuksen aukkojen paikkaamiseen

mutta olen ylpeä siitä että nuo veronkorotukset tehdään oikeudenmukaisesti niin että verotuloista enemmistö kerätään muilla kuin tasaverolla

uuden hallituksen aikana onkin tehty toistaiseksi vain yksi ohjelma kreikan toinen tukipaketti jossa suomalaisten veronmaksajien varat on tehokkaasti turvattu hallitusohjelman mukaisilla vakuuksilla

tästä nyt annettavasta lisätalousarviosta haluan ottaa esille yhden merkittävän noston joka mielestäni heijastaa laajemminkin haasteita joiden parissa suomi tänä päivänä painii ja huomasin että myöskin edellä puhuneet kansanedustajat kiinnittivät tähän huomiota eli se koskee meidän ict sektorin muutosta ja niitä haasteita joiden keskellä tuo ala tällä hetkellä on

haluankin tässä yhteydessä antaa tunnustuksen kaikille eduskuntapuolueille osallistumisesta historiallisen sosiaali ja terveydenhuollon uudistamista koskevan ratkaisun synnyttämiseen